ensi ja turvakotien liitolla on pitkä kokemus omien jäsenyhdistysten turvakotityön ja siihen kiinteästi liittyvän avotyön koordinoinnista kouluttamisesta ja laadun valvonnasta

arvoisa puhemies

tämä veroesitys on arvonlisäveron tavoin tasavero joka kohdistuu erityisesti pienituloisten asumiskuluihin kiinteistöveroa kun maksavat kaikki niin omakoti rivi kuin kerrostaloissakin asuvat

toivottavasti koordinaatiotehtävän järjestelyissä otetaan huomioon tämä osaaminen ja kokemus nimittäin lakiesityksestä ei täysin selviä tehtävien jako jatkossa muun muassa valviran avien ja thln välillä

päällekkäistä toimintaa ei tarvita mutta jotain on tehtävä jotta nykytilassa eri viranomaisten toisistaan poikkeavista tulkinnoista päästäisiin eroon

tavoitteena on pitää koko suomi asuttuna myös syrjäkylillä

kiinteistöverolla kustannetaan muun muassa katuvalojen ja katujen ylläpitoa mutta maaseudulla asuvat usein jäävät näiden palveluiden saajina altavastaajiksi vaikka maksavat niitä samassa mitassa kuin keskusalueella asuvat

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen erikoisuus on siinä että niiltä kunnilta jotka joutuvat korottamaan kiinteistöveroa leikattaisiin vastaava summa valtionosuuksina pois

samat lupakäytännöt ja valvontaperiaatteet tulevat koskemaan jatkossa kaikkia

mutta arvoisa puhemies on erittäin tärkeätä huomata se että vielä on määrittelemättä mihin valtion maksama apu päättyy ja mistä kunnan maksama apu alkaa

eli tällä kiinteistöveron korotuksella ei todellakaan kuntatalouden ongelmia ratkaista

sen sijaan se kasvattaa kiinteistön omistajan ylläpitokustannuksia mikä puolestaan voi tarkoittaa sitä että jatkossa kiinteistöjen huollosta ja investoinneista tingitään

arvoisa ministeri miten hallitus aikoo varmistaa etteivät esimerkiksi päijät hämeen työpaikat ja koulutuspaikat enää hallituksen toimesta vähene ja voisimme edes haaveilla nuorisotakuun toteutumisesta

arvoisa puhemies

suomalaisen tyyliin kuuluukin etsiä syyllisiä

niinpä tuon tuoreet kenttäterveiset lahden torilta tänään

kansalaisten korviin kuulostaa nyt nimittäin siltä että kuntarakenneuudistuksen tarpeeseen ja kuntien heikkoon taloustilanteeseen syyllinen onkin vanhusväestö eli ne henkilöt jotka tämän maan hyvinvoinnin ovat rakentaneet

arvoisa puhemies

tämä on itselleni erittäin mieleinen kärkihanke

vanhusten laitospaikkojen karsiminen tulevaisuudessa vaatii onnistuakseen korvaavien hoitomuotojen perinpohjaista kehittämistä ja kattavien palvelujen toteuttaminen vaatii sekin rahaa

siksi olenkin erittäin iloinen että hallituksen tavoitteena on tukea omais ja perhehoitajien hyvinvointia erilaisilla toimenpiteillä ja näin helpottaa omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamista

arvoisa puhemies

kiitos tästä hallitukselle tätä on odotettu

arvoisa herra puhemies

kärkihankkeen lähtökohtana on että iäkkäille ovat ensisijaisia omaan kotiin annettavat toimintakykyä ylläpitävät palvelut

entä miten nämä kattavat avopalvelut kotiin sitten rahoitetaan

onko väärin että asiantuntijat lukuisat eri tahot ja liitot sekä vanhukset itse kantavat huolta siitä miten jatkossa vanhusten palvelut ja hoiva kotiin järjestyvät ja ennen kaikkea kuka sen maksaa

ministeri urpilainen oli helsingin sanomien mukaan sttkn edustajiston kokouksessa peräänkuuluttanut joulukuun alussa asennemuutosta vanhustenhuoltoon

olisinkin kysynyt arvoisalta ministeriltä että jotta tämä erinomainen panostus ja lakiesitys hoituu oikealla tavalla niin miten hallitus on miettinyt sitä miten rahankäyttöä kunnissa jatkossa seurataan ja valvotaan että se menee sen

suurimmaksi osaksi työntekijät ovat naisia joten tämä lakiesitys on hyvin kaukana hallituksen tavoitteesta saavuttaa tasa arvoisuutta naisten ja miesten palkkojen välillä

mtkn edustaja virolainen on parissa

lakiesityksessä sanotaan että henkilöstöllä olisi neljän vuoden suoja aika jonka aikana yhtiö ei voisi irtisanoa henkilöstöä mutta se jatkuu

mielestäni tällä lausekkeella henkilöstö ripustetaan löysään hirteen neljäksi vuodeksi jonka aikana ja jälkeen työn jatkuvuudesta ei ole mitään takuuta

pelkään pahoin että se on yhden luukun malli myös henkilöstön kannalta

arvoisa puhemies

miten käy ruokahuollon turvallisuuden mahdollisen poikkeusolon aikana jos tästä ruokahuollosta huolehtii kansainvälinen yritys

tuon eläkeläisten kehysterveisiä maakunnista

siellä pohditaan usein miksi hallituksen luovuusleikkuri kehysriihipäätöksissä iskee usein useimmissa kohdissa eläkeläisiin jotka ovat jo omalta osaltaan osallistuneet yhteiskunnan pyörien pyörittämiseen

sähkön hinta kiinteistöverot autonkäyttökustannukset sairauksien hoito ja niin edelleen jokapäiväinen elämän osa alue

eläkeläisten tilinauhaan ei plusmerkkistä tule koskaan päinvastoin veroprosenttia hivutetaan yhä ylöspäin ja käteen jää aina vain vähemmän

kuten edustaja eerola perussuomalaisten ryhmäpuheessa totesi hallituksen eu selonteko jättää paljon kysymyksiä auki suomen tulevan eu politiikan osalta

arvon ministerit miten te vastaatte näille ahdistuneille pienituloisille eläkeläisille jotka totta vie osaavat sen euron venyttämisen sillä he ovat tehneet sitä koko ikänsä

meillä kaikilla on siis työntäyteinen kevät jotta saamme kansalaiset eurovaalien äänestysuurnille toukokuussa mutta myös suurella valiokunnalla eduskunnan eu valiokunnalla on tässä työssä tärkeä rooli

eu selonteon osalta suuri valiokunta teki ansiokkaan työn kuullessaan viime syksyn aikana lukuisia asiantuntijoita sekä vastaanotti paljon kirjallisia lausuntoja

fi palvelun kautta

onko se euroopan parlamentti komissio eurooppa neuvosto vai onko se ministeri urpilaisen esiin nostamalla termillä näkymätön käsi eli markkinavoimat

euroopan unioni on markkinavoimien paineen vuoksi luovuttanut päätösvaltaansa tuolle näkymättömälle kädelle

suomella on varmasti jäsenmaista paras tuntemus siitä miten venäjän kanssa toimitaan joten konkreettisia eu tavoitteita hallitus olisi voinut selontekoon kirjata

duuman ulkoasiainkomitean puheenjohtaja aleksei puskov kehui suomen ja venäjän välistä parlamentaarista yhteistyötä mutta antoi sapiskaa eulle

eu on hänen mukaansa ylimielinen organisaatio joka tuputtaa omia arvojaan muille sekä vaatii jäsenmailtaan asioita joihin se ei itse pysty sitoutumaan

eu vaatii jäsenmailta tiukkaa talouskuria ja unionille oikeuden budjettien tarkasteluun

selonteossa luvataan että suomi pyrkii muuttamaan unionia paremmaksi kansalaisille ja eurooppalaiselle elinkeino ja työelämälle

suomen hallituksen harrastaman eu politiikan tulisi ensisijaisesti olla suomen ja suomalaisten etujen mukaista

aiotteko tukea kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimia myös päijät hämeessä

arvoisa puhemies

ministeri huovinen olette ansiokkaasti edistänyt turvakotien rahoituksen siirtoa valtiolle kiitos siitä

mutta on siis erittäin tärkeää että rahaa toiminnan ylläpitämiseen olisi riittävästi ja nyt toimivien turvakotien asema turvattaisiin ja kentällä oleva asiantuntemus ja vuosien työ ei valuisi hukkaan

olisinkin kysynyt

pitääkö paikkansa että thln suunnalla tuntuisi olevan halua ajaa tätä asiaa julkisen palveluntuottajan suuntaan vai miten näette nykyisten toimijoiden aseman jatkossa sillä turvakodeissa ympäri suomen eletään epävarmuudessa siitä mikä näiden olemassa olevien turvakotien asema on tulevaisuudessa

kotimassa hallitus on hautaamassa erityisesti maavoimien uskottavuutta lähes letkut irti toiminteella

näin suurta rakenneuudistusta täytyy tarkastella myös välilliset kustannukset ja erityisesti hyödyt huomioiden

hennalalla on lisäksi käytössään erinomaiset harjoitusmaastot sekä kansainvälisen tason ampumaharjoitusmahdollisuudet hollolan hälvälässä

omaishoidon nykytilanne

perheenjäsen voi saada sairauskohtauksen tai perheeseen voi syntyä vammainen lapsi tapahtumia joiden jälkeen kaikki muuttuu

paljon avoimia kysymyksiä paljon outoja apuvälineitä paljon vaihtuvia viranomaisia ja ennen kaikkea kotiin tulee paljon vieraita ihmisiä

pitäisi osata kysyä oikeita kysymyksiä ymmärtää vastaukset ja vielä opetella uusia asioita sekä tekemään asioita toisella tavalla ja ennen kaikkea on pakko jaksaa viedä arkea eteenpäin

hallituksen rakennemuutokseen ja julkisen sektorin säästöohjelmaan kuuluu vanhuspalvelulain muutosesitys siten että kotiin annettavat palvelut olisivat jatkossa ensisijainen vaihtoehto laitoshoidon sijaan

iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen laitoshoito toteutuisi vain lääketieteellisin perustein tai asiakas tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla

onkin syytä kysyä joutuvatko ikäihmiset rakennemuutoksen maksajiksi

ansiotyötä sekä omaishoitotyötä tekevän jäädessä ansiotyöhön kuuluvalle lakisääteiselle lomalle omaishoitotyö jatkuu normaaliin tapaan omaishoitosuhteessa kun ei ole koskaan vapaata